valtiovarainvaliokunnan syksy mustonen mia petra kumpula natrin valtiovarainvaliokunnan jäseneksi anneli kiljusen tarkastusvaliokunnan jäseneksi susanna huovisen sivistysvaliokunnan jäseneksi mikael jungnerin tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi maarit feldt rannan sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi jouni backmanin

perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelypuheenvuoron käyttää kaj turunen keskustan eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin esittelee kimmo tiilikainen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kari uotila

ainoan käsittelyn estellä muodostu selonteko kehitys vuoden vaikuttavuudesta ja nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

arstyksesi myös naisena valiokuntien täydennysvaalit totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi juha sipilän ja varajäseneksi antti kaikkosen maa ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi harry wallinin sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseneksi terhi peltokorven tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi kimmo tiilikaisen ja varajäseniksi anu vehviläisen ja anne kalmarin sekä työelämä tasarov oli kone syöksyi

suomen kokonaistuesta afganistanille suun osallistumisesta puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

sitten pyydän salia hiljentymään ja arvoisia edustajia istumaan alas koska puheenvuoro pyydetään seisaalleen nousten

edustajuun

samaten pyydän välttämään liikkumista kyselytunnin aikana istuntosalissa ja edelleen pyydän myös välttämään sähköisten välineiden käyttöä kyselytunnin aikana

ilmoittautuminen painamalla peli painiketta ja ne

kyllä paikalla oli ministereitä siirtymä ministeriaitioon kävelee perheen sirkus jotka haluavat esittää kysymyksen pakko olla ministerille ilmottautumaan vanha lapin painiketta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

eduskunta edellyttää että luodakseen puitteet eläkeiän alarajan tosiasialliselle nostamiselle on hallituksen ryhdyttävä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa viipymättä torjumaan työpaikoilla ikärasismia ja muuta epäasiallista kohtelua turvaamaan ikääntyneille työntekijöille riittävät kouluttautumismahdollisuudet sekä luomaan senioripolkuja ja mahdollisuuksia uuteen työuraan jossa pätevyysvaatimusten täyttämiseksi voidaan ottaa huomioon myös aiemmassa ammatissa työkokemuksen kautta hankitut tiedot ja taidot

osta kivinen o

perussuomalaiset ovat alusta lähtien vastustaneet ylivelkaantuneiden euromaiden suoraa ja katteetonta

lähetekeskustelua varten ystävä vai väristyksen ensimmäinen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

ehdotusten tekemistä varten ryhdytä päivystys koko sen käsittely tekevä

ainoa käsittelyn ystävä uudistuksen ensimmäinen asia jota nyt annetaan vastaus tuomo puumalan ja eräiden muiden kansanedustajien välikysymykseen eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

nostin vajaaseen kolme

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suomen pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan kirjaston hallituksen asiantuntijajäseneksi kulttuuriasiainneuvos hannu sulinin ja hänen varajäsenekseen tietoasiantuntija oikeustieteen kandidaatti leena palmenin

nyt ryhdytään talokin kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkolme kaksikymmentäneljä kaksikymmentäviisi kaksikymmentäkuusi kaksikymmentäseitsemän

erkki virtanen pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä

yhdysvallat saapunut edustalle ja iso voitto osuman vastaukset

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kyllä paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeri

eduskunta katsoo että hallitus on monilla toimilla lisännyt asumiskustannuksia passiivisuudellaan saanut aikaan sen että kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on romahtanut ja keskittämispolitiikallaan pahentanut asuntokurjuutta

minä minä voisin kyllä tuura ei

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäseneksi kimmo sasin ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle pertti hemmilä

timo soini on pirkko ruohonen lerner tiedä muut mauri pekkarinen osti ja viedä mutta antti kaikkonen liedon muut lernerin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen

valiokunnan ehdotus ja edustus lukon ehdotus ei pyydä vasta oma ismo soukolan ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan

hallituksen mahdolliset kaavailut lapsilisien indeksikorotuksesta luopumisesta sekä pienten lasten kotihoidon tuen leikkauksesta eivät ole hyväksyttäviä

edellä yhden edustajat kalvot esittää kysymyksen ilmottautumaan usvaa

osittain ainoa totuusen käsittelylistalla perttusen ensimmäinen asia ei ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain aina on osittain toisen käsittelyn estellä kurvisen

kymmenen yksitoista

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

arvoisa puhemies välikysymys hallituksen suurkuntahankkeesta

eduskunnalle ovat saapuneet kannusta liotus luottamus omaan vastaukset kirjallisen nyt tehdään päätös jari lindströmin ynnä muuta

keskustelu

ledi partenavien emme tiedä muuttuu paineen yhdistetään vedonnut juvonen todistaa nyt laakista

lebedeva tenhonen ja matti immonen veisti ja viedä mut ohella porista ja laitos oli

toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä miapetra kumpula natri ja eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä jukka gustafsson

eduskunta toteaa että hallitus on tehnyt liian vähän työttömyyden hurjalle kasvulle

arvoisa herra huu

nojautuen puheenvuorossani esitettyihin perusteisiin ja tosiasioihin ja välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin joihin hallitus ei ole tyydyttävästi ja osaan ei lainkaan vastannut eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä miapetra kumpula natri ja varajäsenyydestä jouni backman

eduskunnalla ovat saapuneet ennustajaatussa luettelossa mainitut vastaukset kivi olisi

valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen pia viitasen ja susanna huovisen tilalle on valittava kaksi jäsentä suureen valiokuntaan varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan jäsen valtiovarainvaliokuntaan sekä varajäsen ympäristövaliokuntaan

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lakiehdotus hylätään

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä se on tapahtunut lakiehdotuksen

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta hallintovaliokunnan varajäsenyydestä sanna lauslahti ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan varajäsenyydestä sinuhe wallinheimo

de debatin hallita mutta kallein ylistetään jermut lindström koristaa nyt laitostaitettu

selonteko hylätään

lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä

eurokriisi alkoi kreikasta kuusi vuotta sitten maan lainataso paisui

tukipaketit ovat suomen kannalta epäoikeudenmukaisia ja vaarallisen kalliita

osittain ainoana sitoutuu sen käsittelyynistellä panostuksen neljäsosia ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä laila koskela ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenyydestä mikko savola ja varajäsenyydestä laila koskela sekä anu vehviläinen

värikäs puuvarteen pistämään päivystyksen ensimmäinen asia myös osto ja tuotos iloitaan